itse koen kuitenkin nyt että kun on tällainen kriisi euroopassa niin ehkä ei ole paras mahdollinen ajankohta tämäntyyppisiä selvityksiä tehdä ja teettää koska siitä helposti tehdään ehkä vääriä johtopäätöksiä

valtiovarainministeri urpilainen te linjasitte viime perjantaina hyvin ryhdikkäästi kuultuanne huippukokouspäätöksestä että nyt suomella on edessään kaksi vaihtoehtoa eli se että tässä pysyvässä vakausmekanismissa jatkossakin on yksimielinen päätöksentekojärjestelmä taikka että jäädään tästä ulkopuolelle

tutkimus eli puulla ja päällä menestykseen

hyvät kansanedustajat

ensinnäkin esitän lämpimän kiitoksen niin maa ja metsätalousvaliokunnalle kuin perustuslakivaliokunnalle jotka ovat tämän metsäkeskuslakiesityksen varsin ripeästi ja hyvin asianmukaisesti käsitelleet

siitä tulee koko ajan valitusta

kun se on siellä kelalla niin nähdään myöskin sitten mitkä ovat sen henkilön tulot ja vastaavat koska nyt monta kertaa toimeentulotuessa en sano että nuoret sitä väärinkäyttävät mutta on väärinkäytöksiä minkä johdosta sen olisi hyvä olla siellä

nyt ministeri urpilainen haluaisin kysyä teiltä oletteko edelleen tällä samalla linjalla

tässähän on todella kysymys siitä että meidän pitää ihan konkreettisesti erottaa tämä valtionavun rahoittama toiminta siitä liiketoiminnasta jota metsäkeskuksissa tällä hetkellä on

eduskunnan perustuslakivaliokuntahan on selkeästi kantansa ilmoittanut

kaiken kaikkiaan huippukokouksen päätöksethän eivät ratkaise tätä kriisiä

sitten viimeisenä arvoisa puhemies

me voisimme aivan hyvin eduskunnan budjettivaltaan liittyen tehdä toisenlaisen päätöksen ja lähteä siitä että eduskunta ottaa sitten kantaa jos se on vuoden määräraha ja jos ei siihen oteta kantaa vuoden määrärahana niin sen jälkeen sen pitäisi jatkua ainakin seuraavana vuonna

ydinkysymys on se että tässä pelataan aikaa tavalla joka tulee niille valtioille erittäin kalliiksi joilla on vielä varaa mistä maksaa

sen takia tämän keskustankin peräänkuuluttaman velkajärjestelyn tielle pitäisi lähteä ja mahdollisimmin pian koska sillä me minimoimme niitä vahinkoja niitä vastuita joita tästä syntyi anne viikissä on yli syntyy

te ette voi päästä siitä niin kuin koira veräjästä

pulliainen jopa niin että ei ole kysymys vaan siitä samasta sisäänkäynnistä koska tarkoitukseni on pistää ne ihan eri paikkakunnille sanon sen tässä nyt suoraan

yritätte nyt unohtaa sen kaiken mitä tapahtui ja nyt kun selvitykset tehdään molemmista vaalikausista ja vaikutuksista niin sen jälkeen meillä on pohja mistä keskustella

tästä liiketoimintapuolesta tulee aikanaan osakeyhtiö niin kuin hyvin tiedämme ja silloin on luonnollista että sillä ei ole mitään tekemistä sen varsinaisen metsäkeskuksen keskusyksikön kanssa sillä tavalla koska liiketoimintojen pitää olla erillään

sitä ei ole tässä tiedonannossa selvitetty ja se on pitkälti jäänyt myöskin vakuusasian varjoon

minä voin sen verran valottaa sitä kysymystä että meillä nyt tuolla metsäosastolla on tekeillä selvitys jossa ovat mukana kaikki ne paikkakunnat jotka ovat halunneet metsäkeskuspaikkakunniksi mutta aikanaan olen sellaisen linjauksen tehnyt ja minusta se on aika perusteltu että me emme nyt rakenna uusia hallintorakenteita emme tee semmoisia avauksia että jonnekin sellaiselle paikkakunnalle siirrämme metsäkeskuksen jossa ei ole toimintaa tällä hetkellä

sitten liiketoimintayksikön kohdalla haetaan joku toinen sijaintipaikka mutta nimenomaan metsäkeskus mielellään siksi sillekin alueellinen yksikkö sillä tavalla että oltaisiin kuitenkin siinä sijoitettuna olemassa oleviin rakenteisiin mutta katsotaan nyt sitten

itse en ole vielä saanut sieltä metsäosastolta sitä arviointia eri paikkakuntien eduista ja vahvuuksista ja niin edelleen